euroaluetta yhä vaivaavassa talouskriisissä on kyse luottamuksesta julkisen talouden tasapainosta kilpailukyvystä ja työllisyydestä ja paljosta muusta

pitkällä tähtäimellä meitä ei auta muu kuin kilpailukyvyn kohentaminen talouden saaminen uudelleen kasvu uralle julkisen kestävyysvajeen kurominen umpeen ja sitä kautta julkisen velkaantumisen pysäyttäminen

kenties keskeisin kysymys tällä hetkellä on luottamuksen säilyminen

euroskeptikoiden missiona on lietsoa epäluottamusta

kun puhutaan veneen keikuttamisesta niin yksi keikuttajataho ovat romahdusta ennustavat ja epäluottamusta ruokkivat toimijat

euroskeptikoiden kannalta kriisin paheneminen tarjoaakin poliittisesti houkuttelevia tulevaisuudennäkymiä

moni katastrofin ennustaja ja epäluottamuksen hiileen puhaltaja haluaisi päästä äänestäjien edessä kerskumaan välikysymyksen esittäjien tavoin että mitäs minä sanoinkaan

mutta tämän tien päässä on hallitsematon ja vaikutuksiltaan arvaamaton kriisi joka tulee maksamaan suomelle todella paljon arvioiden mukaan useita kymmeniä miljardeja

hallitus on valinnut toisen tien

tälläkin politiikalla on hintansa se on avoimesti ja rehellisesti todettava mutta tällä hetkellä euroopassa käydään taistelua ennen kaikkea luottamuksen ja epäluottamuksen välillä

me elämme maanosassa joka on kulttuurisesti hyvin heterogeeninen

ei ole näköpiirissä että eurooppa näin monikulttuurisena ja monikielisenä alueena voisi tai edes haluaisi saavuttaa syvää poliittista integraatiota

hän tosin puhui jonkinlaisesta liittovaltionomaisesta yhteistyöstä mutta totesi todellisen liittovaltion esteenä olevan muun muassa sen että jäsenvaltiot eivät koskaan tule luovuttamaan budjettivaltaansa brysselille

toinen ohittamaton este eu liittovaltion tiellä on nimittäin todellisen yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan mahdottomuus

olen täällä aiemminkin todennut ja totean vielä kerran että ykn turvaneuvostossa pysyvinä jäseninä istuvat ydinasesuurvallat ranska ja iso britannia eivät tule koskaan luovuttamaan paikkaansa ja ulko ja turvallisuuspolitiikkansa hoitoa eulle

nämä tosiasiat olisi kaikkien poliittisten päättä jien meillä suomessa ja koko euroopassa tajuttava jotta yhteisten ongelmien ratkaisua ei yritettäisi poliittisesti mahdottomilla keinoilla

arvoisa puhemies

voittaako euroopassa epäluottamus vai luottamus

iskeekö meille suomeen uusi entistä pahempi talouskriisi viennin supistuminen vaikea työttömyys ja julkisten palveluiden rajut leikkaukset vai kyetäänkö eurooppaa uhkaava taloudellinen yhteiskunnallinen ja poliittinen rajuilma välttämään hallitun rakennemuutoksen kautta

valuviat tulevat tavalla tai toisella korjatuiksi mutta millaisen polun joudumme kulkemaan sen seuraavat päivät viikot kuukaudet ja vuodet tulevat meille näyttämään

arvoisa puhemies

olemme jäämässä tässä asiassa pahasti jälkeen pohjoismaisista naapureistamme jotka jo ajat sitten ovat saavuttaneet tuon ykssa sovitun tavoitetason

meille velkaantuminen on kuitenkin vapaaehtoinen valinta mutta niille kaukaisille lähimmäisillemme joilta puuttuu elämisen perustarpeet ravinnosta ja puhtaasta vedestä lähtien on avun saaminen tai sitä vaille jääminen elämän ja kuoleman kysymys

siitä olen kyllä kehitysapua kritisoivien kanssa yhtä mieltä että avun kohdistumiseen ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota ja sitä tulee jatkuvasti parantaa

oma havaintoni on että avun kanavoiminen kohdemaassa mahdollisimman alas ruohonjuuritasolle takaa avun vaikuttavuuden ja sen perillemenon juuri sinne missä sitä tarvitaan

tehokkaasti ja kevyillä hallintorakenteilla toimivien asiansa osaavien kansalaisjärjestöjen roolia kehitysyhteistyössä olisi mielestäni vahvistettava

olen täsmälleen samaa mieltä siitä että meidän on syytä selvittää pikaisesti miten voisimme toteuttaa suomessa ennakkoperintöjen verovapauden perintöveron poiston kokonaan tai jonkin muun sellaisen perintöveron remontin joka edistää laiskojen pääomien siirtymistä nuoremmille sukupolville

nykyinen perintöverotus ei kannusta omaisuudensiirtoihin vaan toimii turhana esteenä laiskojen omaisuuserien muuttumiselle elinkeinoelämää virkistäväksi kotimaiseksi kysynnäksi yritystoiminnaksi ja investoinneiksi jotka tukevat suomen talouskasvua ja parhaimmillaan luovat lisää kipeästi kaivattuja työpaikkoja

arvoisa puhemies

palveluiden sähköistämisen myötä me ratkaisemme monia palveluiden laatuun ja tehokkuuteen liittyviä ongelmia mutta saamme tilalle uusia eli meistä on tulossa yhä enemmän nettiriippuvaisia

varmasti suurin pulma liittyy tietoturvallisuuteen ja on erittäin hyvä että nyt tässä kyberturvallisuusasiassa lähdetään liikkeelle

tuo miljoona euroa ei vielä riitä kovin pitkälle mutta tiedämme että naapurimaissakin tehdään työtä tämän asian eteen ja olisin kysynyt minkälaista kansainvälistä yhteistyötä nyt on suunniteltu tällä alueella esimerkiksi virolaisten kanssa

edustaja leppä tuossa arveli että kuntien välinen yhteistyö ei olisi arvostettua ja suosittua mutta totta kai kuntien välistä yhteistyötä pitää jatkossakin pystyä tekemään ja sillä on oma paikkansa

mutta on huomioitava että kun puhutaan sote palveluista niin ne muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan kuntien budjetista ja sellaisen toiminnan siirtäminen ylikunnalliselle tasolle merkitsee juuri sitä mihinkä nämä perustuslakioppineet puuttuivat että järjestämisvastuun ja talousvastuun ja demokraattisen legitimiteetin pitää olla yhdessä paikassa

mitä tässä edustaja heinosen aikaisemmin esittämiin ajatuksiin tulee niin todellakin se on erittäin tärkeää että tässä järjestelmässä säilyy kannustavuus näihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

käsiteltävä lakiesitys muuttaa rahankeräyksen lupakäytäntöjä selkeästi parempaan suuntaan

haluan huomauttaa että keskeisin käsite tässä asiassa nyt ja tulevaisuudessakin on yleishyödyllisyys

mihin tahansa rahaa ei voi kerätä

jatkossa tulee epäilemättä mietittäväksi onko toimivampi järjestely se että ensin selvitetään onko rahaa keräävän yhdistyksen tai yhteisön toiminta yleishyödyllistä ja sitä kautta rahankeräyksen mahdollistavaa vai onko yksinkertaisempaa soveltaa ilmoitusmenettelyä jolloin vasta jälkikäteen kontrolloitaisiin tapahtuiko kerääminen lain tarkoittamalla tavalla ja lain sallimaan tarkoitukseen

olen ilman muuta nyt käsiteltävän lakiehdotuksen mukaisen käytäntöjen joustavoittamisen ja virtaviivaistamisen kannalla mutta haluan vain muistuttaa että yleishyödyllisyyden valvonnassa ja määrittelyssä tulee riittämään virkamiestyötä tulkintakiistoja ja riitoja jatkossakin

tämän työn lisääntyminen tulisi lain tulevien uudistusten yhteydessä kyetä torjumaan

arvoisa puhemies

täällä käydyn hyvän keskustelun näin loppuvaiheissa haluan muistuttaa äskettäin eduskunnassa pidetystä seminaarista jossa eturivin talousoppineet pohtivat keinoja suomen talouden kääntämiseksi kasvu uralle

joku ehdotti tuossa seminaarissa tilapäiseksi lääkkeeksi ronskia velkaelvytystä mutta niin kuin täälläkin tänään on monessa puheenvuorossa todettu sitähän me olemme kyllä tässä harrastaneet

itselleni jäi tuosta seminaarista vielä erityisesti mieleen erään asiantuntijan huomautus suomen taloutta vaivaavasta investointipulasta ja siihen on täälläkin monessa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota

keskusta on ehdottanut miljardien eurojen kasvurahaston perustamista jolla investoinnit pantaisiin liikkeelle

ajatus kuulostaa kyllä hyvältä mutta auttaako se jos investointien vähyys ei johdu rahan puutteesta

olen sitä mieltä että julkisen vallan pitää ennemmin huolehtia laadukkaasta koulutuksesta ja tutkimuksesta joka tuottaa osaamispääomaa uusia innovaatioita ja reaalista kilpailukykyä elinkeinoelämälle kuin ryhtyä laajasti riskirahoittamaan ja omistamaan yrityksiä

kun otetaan huomioon että maamme luottoluokitus on korkein mahdollinen voimme sanoa jopa länsimaiden joukossa olevamme ehdottomassa kärkikaartissa

nyt voidaan kysyä kuuluuko maailman rikkaiden ylipäätään auttaa äärimmäisessä köyhyydessä eläviä nälkää näkeviä lukutaidottomia työorjuudessa eläviä lapsia sorrettuja naisia ja muita maailman hädänalaisia lähimmäisiä

arvoisa puhemies

olen surukseni todennut että eräät perussuomalaisten kansanedustajat ovat ilmeisesti sitä mieltä että ei kuulu

jos jollain perusteella esimerkiksi velanottoon vedoten suomen pitäisi nyt lopettaa tai uudelleen mitoittaa nykyistä reilusti alemmalle tasolle kehitysyhteistyönsä on suurimmalla osalla euroopan maista ja lisäksi sellaisilla talousmahdeilla kuten usa ja japani paljon vahvemmat perustelut toimia samoin

mutta vastustan kyllä ehdottomasti sitä että ensin leikataan ja vasta sitten katsotaan miten uusi malli tuottaa

kysehän ei ole kehitysyhteistyössä suinkaan hyvän omantunnon hankkimisesta vaikka mielestäni sekin on aivan kelvollinen syy tehdä hädänalaiselle lähimmäiselle hyvää

edellä mainittujen perussuomalaisten politiikka laajemmin sovellettuna tarkoittaakin siis sitä että maailman kehitysyhteistyö lopetetaan ja kehittyneet maat jättävät köyhimmät maat ja niiden kansalaiset oman onnensa nojaan

paljonhan me kulutamme verorahaa kyseenalaisiin hankkeisiin mutta mielestäni hädänalaisten auttamiseen käytetty raha on varmasti hyvin käytettyä rahaa

no uskon ja toivon että tällainen itsekkyyspolitiikka on ajattelemattomuuksissa tehty virhe jonka perussuomalaiset pian oikaisevat

olen hieman ihmetellyt tätä linjaa koska tiedän perussuomalaisten joukossa olevan monia hienoja vakaumuksen ihmisiä jotka kyllä tämän asian oivaltavat

nostan jälleen esille kansalaisjärjestöjen arvokkaan työn jota usein tehdään paikan päällä aivan ruohonjuuritasolla samalla varmistaen avun perillemeno

olen itse käynyt paikan päällä esimerkiksi etiopiassa toteamassa miten suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminta tuottaa tulosta

konkreettisena esimerkkinä haluan tässä mainita niin sanotun nuttuprojektin jolla on autettu jo kymmeniätuhansia vastasyntyneitä lapsia ja näiden lasten äitejä etiopiassa

yhdellä eurolla saadaan aikaan kahden euron tulos kun mukana on järjestössä toimivien vapaaehtoisten työpanos

tehdyistä virheistä on otettava opiksi ja avun muotoihin ja perillemenoon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kuten tässä aiemmin käydyssä keskustelussa yhdessä totesimme

arvoisa puhemies

esitän tässä lopuksi kainon toivomuksen että perussuomalaiset miettisivät tätä asiaa vielä kerran ja esittäisivät parempia keinoja tulevan vaihtoehtobudjettinsa tasapainottamiseen kuin pakkolainan ottaminen maailman köyhiltä

arvoisa puhemies

haluan tässä keskustelun loppuvaiheessa kiinnittää huomiota vielä pariin asiaan joilla on ilmeisen iso merkitys uudistuksen läpiviennin kannalta

on selvästi havaittavissa miten kuntaliitoskeskustelussa monen puheenvuoron taustalla on melko tunnepohjainen tarve kunnan itsenäisyyden puolustamiseen

tällainen liitosaikomusten kategorinen vastustaminen on voimissaan erityisesti siellä missä kunnan talous ja palvelut ovat vielä kohtuullisella tolalla

nähdäkseni taustalla on kaksi todellakin vahvasti tunnepitoista teemaa

tämähän on tuttu ilmiö myöskin valtakunnallisella tasolla kansakuntien välisissä suhteissa ja miksei myös henkilökohtaisellakin tasolla yksittäisten ihmisten välisissä suhteissa

tällaiset pelot ovat tietysti luonnollisia ja jopa oikeutettujakin vaikka tosiasiassa on kyse palvelujen turvaamisesta

tämän pelon torjumiseksi on uudistuksessa pidettävä huolta siitä että kaikilla kansalaisilla koko maassa säilyy oikeus lähipalveluihin eli riittävän lähellä omaa kotipaikkaa tarjolla oleviin peruspalveluihin

eli jokaisella kansalaisella tulee säilyä todelliset jopa perustuslailliset mahdollisuudet vaikuttaa oman kotipaikkansa asioihin demokraattisen järjestelmän kautta

lähidemokratian ja lähipalveluiden turvaaminen ovat siis kuntauudistuksen onnistuneen läpiviemisen kannalta välttämättömiä asioita

näiden pelkojen lisäksi itsenäisyyden puolustamiseen sisältyy vahvana tunnepitoinen tarve oman kotipaikkaidentiteetin säilyttämiseen

kuntauudistusta toteutettaessa tämä muutosvastarintaa aiheuttava tekijä saattaa tulla aliarvioiduksi koska kyseessä ei ole niin sanottu rationaalinen mitattavissa oleva argumentti

haastan uudistuksen suunnittelijoita ihan tosissaan etsimään keinoja joilla asukkaille tärkeä tarve kotipaikkaidentiteetin säilyttämiseen voidaan luontevalla tavalla turvata kuntaliitoksia toteutettaessa

onnistuminen kuntauudistuksessa vaatii toimivia ratkaisuja joilla lähidemokratian lähipalveluiden ja vahvan kotipaikkaidentiteetin säilyminen

edustaja runkreen

edustaja

arvoisa puhemies

palveluiden tarvitsijoiden ja kysynnän määrä eivät ole vähenemässä vaan kasvamassa ja tämä tapahtuu samalla kun työikäisen väestön suhteellinen osuus alenee julkinen talous velkaantuu ja talouden kasvunäkymät tärkeimmillä vientialueillamme ovat vaisut

arvoisa puhemies

sote palveluiden tuotantoa uusittaessa on löydettävä ratkaisu myös siihen ongelmaan että palvelun järjestämisvastuu taloudellinen vastuu ja demokraattinen päätöksenteko eivät ole aina samassa paikassa

kuten edustaja pelkonen tässä edellä minäkin olen pannut merkille että tänään välikysymyksen pohjalta käydyssä keskustelussa on oltu harvinaisen yksimielisiä siitä mihin pyritään

tästä on täällä jo puhuttukin ja yhdyn niihin mielipiteisiin jotka on esitetty ylikunnallisten rakenteiden purkamisen puolesta näiden periaatteellisten ja osin jopa perustuslaillisten puutteiden takia

samalla meistä kaikki tai ainakin suuri enemmistö on sitä mieltä että suomen itsemääräämisoikeus olisi säilytettävä niin laajana kuin mahdollista

tosin painotuksissa kriisin todellisista syistä on ollut jonkin verran eroa havaittavissa

kuten täällä on jo useissa puheenvuoroissa todettu esimerkiksi terveyskeskuslääkäriin pääsy on usein aivan liian pitkän jonottamisen tai odottamisen takana

näiden kahden tason palvelun järjestäjä ja käyttäjätason välisessä maastossa ja niihin kytkeytyneenä on kaksi merkittävää palvelun tuottamiseen liittyvää akuuttia ongelmaa nimittäin julkisen terveydenhuollon heikko kilpailukyky osaajien suhteen ja terveydenhuollon tietojärjestelmien jälkeenjääneisyys

peruskysymys mielestäni kuuluu

onko parempi päästää kriisi purkautumaan vai päästäänkö pienemmin vaurioin hoitamalla ensin akuutti luottamuspula ja rahoituskriisi pois päiväjärjestyksestä ja sen jälkeen korjaamalla velkakriisin syyt hallitusti

se välttämätön rakenneuudistus josta tässä värikkäässä välikysymyskeskustelussa on pääasiassa vaihdettu mielipiteitä pyrkii vastaamaan joihinkin näistä ongelmista mutta ei suinkaan kaikkiin

molemmat vaihtoehdot tulevat maksamaan jotain

oleellista mielestäni on se että kriisin hoitaminen järjestelmän romahtamisen tai purkamisen kautta johtaa kaaokseen kuten tässä edustaja sasikin totesi ja sitä kautta selvästi suurempiin riskeihin rajun poliittisen kriisin syntymisestä

tuotantoa on tehostettava ja hallintoa kevennettävä mutta on muistettava että palveluiden rahoituspohjan pitävyys riippuu myös keskeisesti ja ratkaisevasti yleisestä talouden kehityksestä koko kansantalouden laajuudessa

tämä mielestäni kallistaa vaaan selkeästi hallitun kriisinhoidon puolelle

minäkin haluan tässä yh teydessä nostaa esiin nuo kaksi edellä mainitsemaani julkisen terveydenhuollon ongelmakohtaa eli julkisen puolen kyvyn kilpailla osaavista tekijöistä ja tietojärjestelmien kirjavuudesta johtuvan resurssien haaskauksen ja palveluiden laatuongelman

euroopan turvallisuutta emme tässä savotassa voi uhrata

vastaus lienee yksinkertainen

työolot suhteutettuina työstä maksettavaan palkkaan eivät ole samalla tasolla kuin yksityisellä puolella tai kenties joissakin muissa maissa